jos ei kannatan tehtyä epäluottamuslausetta

ei siksi että siellä olisi monia lapsiperheitä koskevia linjauksia vaan siksi että siellä on yksi periaatteellisesti merkittävä linjaus

keskustelu on päättynyt

puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään naisia lähetetään

haluaisin tässä kohdassa tähdentää että me emme ole päättämässä perustuloon siirtymisestä tällä hallituksen esityksellä vaan yhden sosiaalietuuden maksamisen siirtämisestä kelaan ja tämä on mielestäni tärkeää nyt tehdä selväksi

pöydällepanoa varten esitellään päivätty viides asiat poimienus tehdä tätä mietintö pannaan pöydälle cosmos kahdeksas yhdeksättä kaksituhattakaksitoista pidettävään täysistuntoon hyväksyttäneen j

tarkastusvirasto onkin rajannut käsittelynsä kelan tyk ja aslak kuntoutuksiin jotka ovat ammatillisen ja harkinnanvaraisen kuntoutuksen toimenpiteitä

vtvn kertomuksen mukaan kuntoutuksen hyödyistä ei ole saatu selkeää näyttöä ja esimerkiksi aslak kursseilla ei ole ollut vaikutusta työurien pidentämiseen

esimerkiksi pikavipit joista eduskunta on hyvinkin yksimielisesti ollut hyvinkin huolissaan ovat yksi sellainen asia jotka tiliotteesta löytyvät

vtv on nostanut myös esille että aslak kuntoutukseen on valittu henkilöitä joilla ei ole ollut välitöntä työkyvyttömyyden uhkaa tai että kuntoutuksen kriteerit eivät ole erityisen tiukkoja

voi olla niin että toimeentulotuen hakija itse ei esimerkiksi häpeästä johtuen kehtaa edes kertoa taloudellisia ongelmiaan ja esimerkiksi pikavippien ottamista ja tämän näkyminen näistä tiliotteista on ollut merkki sosiaalityön tarpeesta

pidän edelleenkin todella tärkeänä sitä että kelassa tehtävässä etuuskäsittelyssä osataan nostaa tärkeitä asioita esille osataan tulkita asioita jotka kertovat sosiaalityön tarpeesta esimerkiksi täysin tulottomat henkilöt nuoret toimeentulotukiasiakkaat velkaongelmaiset ja niin edespäin

myös kelassa on tiedostettu että esimerkiksi kuntoutusprosessin kehittäminen ja yhteistyön parantaminen asiakkaan työpaikan työterveyshuollon ja kelan välillä tehostavat kuntoutuksen vaikuttavuutta ja yhteistyötä pyritäänkin jatkuvasti parantamaan

sosiaalityön tarkoitus on tukea yksilöä muutokseen ja oman elämän hallintaan ja tämä muutos ei saa nyt johtaa sosiaalityön vähenemiseen eikä tietenkään siihen että sitten henkilöt syrjäytyisivät

me tiedämme että joka kunnassa niitä ei ole ja nettihakeminen ei valtaosalle kohderyhmästä ole ominaista

kela nimittäin toteaa eduskunnan tarkastusvaliokunnalle antamassaan lausunnossa että vtvn tarkastuskertomus ei anna tarpeeksi laajaa kokonaiskuvaa kuntoutuksen vaikuttavuudesta työurien jatkamisessa ja että kertomuksessa on muun muassa ohitettu aslak ja tyk kuntoutusta koskevien tutkimusten lisäksi muut tieteelliset tutkimukset jotka käsittelevät kuntoutuksen vaikuttavuutta vielä laajemmin

vasta laajemman selvityksen jälkeen voimme tarkasti todeta näiden kuntoutusten mahdolliset puutteet ja vahvuudet

vaikkei kuntoutuksella aina saataisi näkyvää vaikutusta työkykyyn on voitu saada aikaan selkeitä muutoksia elintavoissa jotka pitkällä aikavälillä tuovat yhteiskunnalle säästöjä esimerkiksi sairauslomapäivien vähenemisenä tai elintapasairauksiin puuttumisena

nyt ei ole varaa olla panostamatta lapsiperheiden ehkäiseviin palveluihin sillä pahoinvoivat lapset ovat tulevaisuuden pahoinvoivia aikuisia

itse asiassa olen joskus jopa ajatellut että aslak kuntoutuksia tulisi järjestää huomattavasti nykyistä varhaisemmassa iässä

onko ministeriössä selvitetty miten monessa kunnassa meillä on kattavasti tarjolla ehkäiseviä lapsiperheiden palveluja kuten lapsiperheiden kotipalvelua

työuria ja työkykyä pidennetään nimittäin esimerkiksi oikealla ruokavaliolla aktiivisella liikunnalla ja työperäisiä sairauksia ehkäisemällä

varhaisella puuttumisella ja ohjauksella vähennetään kuntoutuksen tarvetta ja saadaan aikaan pysyvämpiä muutoksia myöhempää työuraakin palvellen

vaikeista olosuhteista huolimatta yli kansallisuusrajojen tehdyn yhteistyön avulla on vakavastakin kriisistä tähän asti selvitty ainoastaan pienillä kolhuilla

hyvässä muistissa on vielä viimekertainen lama ja sen seuraukset konkurssien pilviin kohonneiden korkokustannusten ja työttömyyden myötä

katseet olisikin käännettävä nyt pitkälle tulevaisuuteen ja aloitettava aito pohdinta siitä millaista maailmaa ja eurooppaa me suomalaiset haluamme jatkossa olla rakentamassa

monia tärkeitä hankkeita tehdään ensi vuonna ja tällä hallituskaudella pitkäaikaistyöttömyyden ja nuorten työttömyyden parantamiseksi

olisin halunnut kysyä yhdestä hankkeesta tähän pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen liittyen

kaksi huolta kuitenkin itselläni tästä on

miten varmistetaan että ne kunnat jotka nyt vasta tulevat mukaan tällaiseen malliin pystyvät lisäämään sen tarvittavan työntekijäparin työvoimaneuvojalle sosiaalityöstä niin että se kaikista vaikeimmin työllistettävien osuus joka tulee jäämään sosiaalitoimeen saa myös jatkossa palvelun

vaikuttamalla sekä euroopan laajuisesti että maailmanlaajuisesti voimme edistää omaa talouttamme kehittymistä parhaalla mahdollisella tavalla

toinen asia on tämä työvoiman palvelukeskusten alkuperäinen idea jossa sosiaalitoimen työvoimahallinnon ja kelan yhteispalvelusta toiminta lähti liikkeelle

arvoisa puhemies

kaikilla on varmasti vielä selkeästi mielessä kuten täällä jo aikaisemmissakin puheenvuoroissa nostettiin viimevuotinen hevoslihakohu

tänä vuonna saman mittaluokan tapauksilta on vältytty mutta yhä monimutkaisempien ja pidempien tuotantoketjujen sekä yhä kiristyvän kilpailun vuoksi hevosenlihakohu tuskin jää kuitenkaan ainoaksi tulevaisuudessakaan

tuntuukin siltä että hallituksen ja ainakin oppositiopuolue keskustan riveissä vallitsee uudistuksen tavoitteista syvä yksimielisyys kuntauudistuksessa kun on kysymys kuntien rahoituksen vahvistamisesta palvelujen parantamisesta ja demokratian lisäämisestä

sen sijaan että kinastelemme siitä pitääkö suomen kuulua euroon tai edes euhun pitäisi meidän olla rakentamassa eu politiikkaamme siten että olemme myös jatkossa päättämässä euroopan tulevaisuudesta

en ole nyt tutustunut ihan täysin tähän edustaja zyskowiczin esille ottamaan yksittäiseen tapaukseen mutta muistelen omasta työhistoriastani niin että asiakkaalle olisi pitänyt varmaan lähettää etukäteen kirje jossa kerrotaan että tapaamisella on myös tarjolla esimerkiksi työpaikka tai työvoimapoliittinen toimenpide minkä jälkeen sitten voitaisiin vedota siihen että asiakas on kieltäytynyt tästä työvoimapoliittisen harjoittelupaikan vastaanottamisesta tai työstä kun ei ole saapunut paikalle

viimeaikaisessa kehityskulussa on ollut erityisen huolestuttavaa se että eurooppa on alkanut jakaantua entistä enemmän erilaisiin kuppikuntiin

meidän tulisikin olla yhdessä rintamassa pitämässä huolta siitä että suomen kaltaisilla pienillä mailla on mahdollisuus vaikuttaa euroopan talouspolitiikkaan tasavertaisesti isompien maiden kanssa

virkamiestyöryhmän piirtämä kuntakartta on saanut koko suomen sekaisin

tämä vaatii sen että me yksissä tuumin olemme tukemassa suomen hallituksen linjaa evmn päätöksenteon yksimielisyysvaatimuksesta määräenemmistön sijaan

moni nuori tarvitsee yleensä taloudellisen ohjauksen tai taloudellisen tuen lisäksi aikuista ihan arjen elämänhallinnan ongelmiin

toimeentulotukiasiakkaana oleva nuori ei siis hyödy pelkästään kerran kuussa sosiaalityöntekijän tapaamisesta siksi sosiaaliohjaaja voikin olla se henkilö jota nuori voi tavata jopa viikoittain

tuontilihassa ei tietenkään lähtökohtaisesti ole mitään vikaa mutta ihmisellä pitäisi olla nykyistä laajempi oikeus tietää vaivatta ruuan alkuperä

viime kaudella nimenomaan keskusta käytti useita useita puheenvuoroja joissa he esittivät vaihtoehtoja siitä että lapsi ja siis lapsilisistä leikkaamiselle muun muassa tämä esille nostettu tupakkavero

ratkaisujen etsiminen ei ole vain sanelupolitiikkaa vaan se on aktiivista vuorovaikutusta yhdessä vastauksia hakien

itse tiedän että tällainen sosiaaliohjaajan tiivis tapaaminen jopa viikoittainen tapaaminen on osoittautunut asiakkaalle erittäin hyödylliseksi

arvoisa puhemies

siinä työssä suomi on tämän hallituksen johdosta mukana

moni onkin saanut apua taloudenhallintaan velkakierteeseen päivärytmiinsä päihdehoitoon hakeutumisessa tai työ tai harjoittelupaikan löytymisessä

kyllä sdp oli hallituksessa jossa jouduttiin tekemään kipeitä kipeitä päätöksiä esimerkiksi lapsilisän osalta mutta me myös istuimme monta iltaa miettien sitä miten se päätös saataisiin oikeudenmukaiseksi ja siitä syntyi tämä lapsivähennysesitys

uudistus antaa meille kuitenkin aikaisempaa paremman mahdollisuuden järjestää nämäkin palvelut siten että ne ovat kuntalaisten kannalta hyviä turvallisia ja toimivia

tällaisessa tilanteessa ratkaisua on ollut pakko hakea myös muilla keinoin

siksi on mielestäni tärkeää että tässä ei huomioida pelkästään että varmistetaan se sosiaalityöntekijän kertaluonteinen kuukausittainen tapaaminen vaan todella se aktiivinen sosiaalityö nuoren tilanteen muuttamiseksi

se on samalla myös vastaus karmaisevaan ilmiöön jossa kunnat pakon sanelemana ulkoistavat kaikki terveyspalvelunsa ja altistavat täten kuntalaistensa hyvinvoinnin markkinavoimien armoille

ja ei pidä paikkaansa että kaikista heikkotuloisimmat lapsiperheet eivät olisi jollain tavalla tulleet huomioiduksi

ensin pitää todeta edustaja niikolle että hän on oivaltanut jotain meille kaikille uusille kansanedustajille merkittävää asiaa

suomalaisten ruuan ja elintarvikkeiden tuottajien ja jalostajien toimintaedellytykset on turvattava jotta voimme tulevaisuudessakin syödä laadukasta kotimaista ruokaa ja säilyttää alan työpaikat

pidän kuitenkin tärkeänä että hankkeen aikaansaannoksia seurataan aktiivisesti

samaan aikaan kuitenkin minua häiritsee se että täällä salissa vedetään viivat melko lailla suoriksi kulmat suoriksi viivoiksi